ei hyvä suunta

on ottaakseni kantaa tähän lisäta lousarvioon todella hieno asia että hallitus kantaa vastuunsa tässä talvivaara asiassa ja tukee sitä että voidaan kannattavia yritystoimia löytää alueelle ja myös otetaan vastuu näistä ympäristöasioista joista on kannettu huolta

tärkeää on puhua siitä että ei puhuttaisi pelkästään määrästä elikkä budjetoidusta rahasummasta vaan siitä miten myönnetään ja miten käytetään näitä työllisyysmäärärahoja palkkatukea ja starttirahaa

yrityksillä kunnilla ja järjestöillä on ollut vakavia vaikeuksia käyttää palkkatukimäärärahoja koska niiden ehdot ovat viime hallituskaudella ohjanneet työllistämistä niin että työttömyys on pitkittynyt ja etenkin järjestöille asetetut kriteerit ovat tiukentuneet

sitten ennen kaikkea vasta aloittaneiden ja aloittavien yrittäjien osalta starttirahan jatkuminen on tuonut erityisiä vaikeuksia

esimerkiksi meidän alueellamme starttirahasta ainoan toimeentulonsa saaville nuorille on kerrottu että sitä voivat saada enää vain uudet yrittäjät ja kolmen kuukauden ajan

tämä aiheuttaa ongelmia jo yritystoimintansa aloittaneille jotka ovat tukeutuneet suunnitelmissaan virkamiesten lausumaan siitä että jatkoa on mahdollista saada samassa tilanteessa olevien tavoin

olisikin tärkeää että nämä yritystoimintansa jo aloittaneet voivat saada jatkoa tälle heidän saamallensa starttirahalle että he voivat jatkaa sitä toimintaa ja viedä sitä eteenpäin vakaammalle pohjalle ja työllistää itsensä ja muita työntekijöitä

mutta se mikä olisi tietysti tärkeintä on se että kun raha on tiukilla niin on tärkeää miettiä uusia kustannusneutraaleja tapoja toimia ja tärkeää on pikaisesti miettiä ja mahdollistaa tämä ansiosidonnaisen päivärahan käyttäminen yritystoiminnan alussa starttirahanomaisesti

aikaisemmin tässä sinänsä hyvässä keskustelussa on tullut esille nimenomaan tämä potilasturvallisuus ja tähänhän nämä eri asiantuntijalausunnot ovat viitanneetkin

on sinänsä hienoa todeta ja toivottavasti myös huomattaisiin konkreettisesti ja laajemmin se että nimenomaan näissä pienissä synnytysosastoissa ei ole potilasturvallisuus huonommalla tasolla kuin näissä isommissa osastoissa

nimenomaan sitten kun on puhuttu tästä että kun on riskisynnytyksistä kysymys niin nimenomaan tämän erikoistumisen ja tämän tehtäväjaon ja tämän vastuujaon osalta tässä toimitaan jo nykyisin hyvin

näissä toimitaan jo sillä tavalla että nämä äidit menevät aikaisemmin sitten odottamaan synnytystä sinne ja nämä hoidetaan jo hyvin

kuten tiedämme siitä aikaisemmasta keskustelusta kun tätä päivystysasetusta tehtiin ja näistä synnytysosastoista puhuttiin niin kyllä silloin korostui hyvinkin tämä taloudellinen näkökulma sanottiin että tällä säästetään

itsekin kaksi poikaa pienellä osastolla synnyttäneenä tiedän hyvin vahvasti omassa ikäluokassani sen että nimenomaan se asiakaskokemus on siellä hyvä että potilasturvallisuudesta pidetään huolta

vielä sinänsä hyvään valiokuntalausuntoon liittyen tosiaan totean juuri tämän että potilasturvallisuudesta on myöskin silloin kysymys kun mietitään onko palvelu saavutettavissa riittävän ajan kuluessa

sen palvelun pitää olla nopeasti saatavilla kun hätä on

ja jos ajatellaan tuolla pohjoisessa nimenomaan harvaan asuttuja alueita niin siellähän on kysymys siitä että jos kajaanista esimerkiksi loppuisi päivystys ja nimenomaan synnytysosaston toiminta niin se tarkoittaisi konkreettisesti sitä että helsingistä vastaavasti lähdettäisiin jatkossa synnyttämään tampereelle tai jyväskylään

mutta sitten tähän jatkoon liittyen miten nämä sote palvelut jatkossa tuotetaan ja tehdään on tosi hienoa että hallitus sai tämän sote uudistuksen vihdoinkin liikkeelle ja palvelut turvataan koko maassa jatkossa

tähän on näitä poikkeuslupia pitänyt hakea mikä on sinänsä kyseenalaista koska se perustuu edellisen hallituksen tekemään viiden sote alueen linjaukseen joka ei koskaan saanut hyväksyntää eduskunnassa

tästähän on siis korkeimmassa hallinto oikeudessa nyt menossa koko ajan valitus eteenpäin ja sieltä tulee toivottavasti pian päätös siitä miten synnytysosastojen tilanteen myös siltä osin käy

se mikä on tärkeätä on se että kansalaisaloitteen asia on sinänsä hyvä mutta tämä synnytysosastojen tilanne pitää hoitaa niin että etenkin näillä harvaan asutuilla alueilla synnytysosastojen toimilupia pitää saada jatkaa sinne asti kunnes alueet itse tekevät näistä sote palveluista ratkaisuja jatkossa

palaan tuohon edustaja kiurun puheenvuoroon siitä miksi aikoinaan kaatui tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus

siihenhän liittyi nimenomaan kotihoidon tuen pakkokiintiöinti joka olisi tullut mielettömän kalliiksi koska silloin olisi päivähoidon kysyntä kasvanut rajusti

pääministeri sipilä ottikin aikaisemmin kantaa siihen että eri yrittäjyyttä ja tuotantomuotoja eri elinkeinoaloilla ei pitäisi laittaa vastakkain

pidän erittäin epäreiluna todellakin sitä että esimerkiksi kaivostoimintaa verrataan maatalouden tilanteeseen tässä yhteydessä

onkin hyvä todeta että tällä hetkellä esimerkiksi talvivaara nykyinen terrafame on jo tähän mennessä tuottanut pelkästään verotuloina enemmän yhteiskunnalle kuin sinne on julkisia varoja laitettu

tämä on ehkä hyvä muistaa kun sitten tätä varojen käyttöä mietitään muille elinkeinoaloille

mutta puheenjohtaja erityisesti maatalouspuolella erityisen tärkeää on nyt sitten miettiä niitä keinoja miten kannattavuutta saadaan sitä kautta että se oikea yritystoiminta vilkastuu ja tuottajat todella saavat sen oman osuutensa tästä ruuan hinnasta ja ymmärretään se että tukea annetaan maataloudelle joka puolella eurooppaa ei pelkästään

ja sitten myös tähän digitaaliseen oppimiseen digitalisaatioon tulee erityinen panostus koska tässähän me olemme erityisesti jälkijunassa

juuri näillä rakenteellisilla muutoksillahan me nimenomaan pyrimme tätä turvaamaan että ei tarvitse tähän osaamistason laskuun mennä mistä erheellisesti nyt oppositio puhuu vaan nimenomaan pitää koulutuksessa suunnata nyt siihen että me palvelemme parhaiten työmarkkinoita ja sitä että saamme nuoret nopeammin työllistymään he olisivat valmiimpia työntekijöitä

juurikin näin että ei nuoria pidä tempputyöllistää vaan nimenomaan sinne oikeille työmarkkinoille näitä työpaikkoja pitää luoda ja siinä pitää työnantajille tulla nyt sitä helpotusta nimenomaan että se työllistäminen on helpompaa ja kannattavampaa jatkossa

sieltä niitä lääkkeitä on nyt löydettävissä

mitä talvivaaraan tulee niin muistuttaisin kuitenkin että nämä miljoonat mistä puhutaan ja mitä nyt ollaan lisätalousarvion myötä antamassa eivät ole lisärahaa vaan nimenomaan siirtomääräraha tulee sinne

ne eivät nimenomaan kuitenkaan poista sitä kun puhutaan että ympäristöstä pidetään huolta vaan sehän on ehdottomasti linjattu näin että ne ympäristöasiat on hoidettava sieltä ja on oltava kannattavaa sen toiminnan ei muuten tätä jatketa

sehän on linjattu että se laitos pysäytetään siinä vaiheessa kun se voidaan pysäyttää mutta joka tapauksessa sitä pitää pyörittää vielä luultavasti parin vuoden ajan

puhemies

tämähän on vapaaehtoista kunnille

suurin osa kunnistahan myös käyttää näitä alennuksia ja tällä hallituksen esityksellä nimenomaan parannetaan tämän iltapäivätoiminnan tarjoamista vähävaraisille perheille

näitä ehtoja pitääkin tiukentaa että voidaan tarjota tätä palvelua kaikille

ihmettelen kyllä sitä että kun puhutaan kuntien mahdollisuuksista järjestää näitä palveluita niin nyt sitten tätä esitystä vastustetaan

ja juuri kun lisäsimme kunnille näitä valtionosuuksia palveluiden järjestämiseen siihenkin löytyy vastustusta oppositiosta

ihmettelen kyllä mitä kautta oikein kuntia autetaan sitten näitten palveluitten järjestämisessä jos kaikkia esityksiä kuntien taloudellisista mahdollisuuksista palveluitten järjestämiseen vastustetaan

no sitä luovat lähinnä yrittäjät ja sitä tämä hallitus haluaa edistää että ihmiset voivat työllistää itsensä ja muita paremmin jatkossa

tämä ei pidä missään nimessä paikkaansa vaan heillä nimenomaan helpotetaan sitä että he voivat ottaa toimeksiantoja vastaan paremmin jatkossa ja työttömyysturva säilyy

sitten lisäksi olisin sanonut tuosta kun oppositio oli kovin huolissaan näistä naisvaltaisista aloista että nyt on kohdistumassa erityisesti heikennyksiä heidän työsuhteidensa ehtoihin

olen iloinen siitä että oppositio pitää huolen siitä että nyt tähän yhteiskuntasopimukseen toivottavasti päästään ja myös miesvaltaiset alat tulevat ottamaan osaa näihin työllisyystalkoisiin ja huolehtivat siitä että naisvaltaiset alat eivät koe erityisiä heikennyksiä

se mihin pitää satsata on pätevät opettajat

pitäisi muistaa tässä asiassa myös että samassa yhteydessä sitten myös tällä hallituskaudella ollaan lisäämässä lasten mahdollisuuksia tämmöiseen avoimeen päivähoitoon varhaiskasvatukseen kerhotoimintaan perheitten kotipalveluihin ollaan tekemässä merkittävästi satsauksia elikkä nimenomaan perheitten valinnanvapautta lasten hoitamiseen liittyen ollaan lisäämässä

on näistä norminpurkutalkoista ollut paljon puhetta ja korostaisin tässä keskustelussa myös sitä näkökulmaa että meille tulee jatkuvasti näitä uusia normeja joita ei edes käsitellä täällä eduskunnassa vaan erilaisia kriteereitä ja normeja tulee esimerkiksi tukien myöntämiseen liittyen

miten tähän aiotaan puuttua kun meille tulee uutta normitusta että me emme ole näitten kanssa jatkuvissa ongelmissa ja vaikeuta esimerkiksi maatalousyrittäjien toimeentuloa

on tiedossa se että meidän ammatillinen koulutus ei tällä hetkellä vastaa yritysten tarpeita ja myös nuorilta tulee sitä palautetta että heidän osaamisensa ei tällä hetkellä riitä ja tämä vaikeuttaa työllistymistä

arvoisa puhemies

ja toisin kuin myös annetaan ymmärtää niin kaikki perheet joilla on tarvetta joko sen lapsen oman tilanteen tai sen perheen tilanteen vuoksi tulevat saamaan kokopäiväisen hoidon jatkossakin

on ehkä hyvä vielä muistaa tästä esityksestä että tällä esityksellähän ei kaksinkertaisteta maksuja ettei anneta väärää kuvaa kansalaisille siitä mitä tällä esityksellä ollaan tekemässä eli kuntapäättäjät tekevät sitten omat päätöksensä tästä

mitä tulee myös tähän byrokratiaan kun tästä puhuttiin että tämä lisäisi sitä niin nimenomaan se että meillä olisi yhtenäiset kriteerit näistä mitä kaivattiin juuri toisi niin kuin valiokunnan esityksessäkin lukee tai hallituksen esityksestä tulee ilmi varoja myös tähän hallintoon ja kunnan pyörittämään byrokratiaan sitten tästä arvioinnista että mitkä perheet kuuluvat minkäkin palvelun piiriin ja paljonko siitä pitää maksaa

sen takia tässä hallituksen esityksessä on jo huomioitu nimenomaan vähävaraiset perheet ja muut joilla on ongelmia näitten maksujen kanssa että heidät jopa vapautetaan näistä maksuista

eli yle osallistuu myös näihin taloustalkoisiin mitkä ovat aivan välttämättömät myöskin kaikessa valtiollisessa toiminnassa ja julkisen puolen menoissa mistä me voimme täällä päättää

jos vaikka tämäkin linjaus olisi tehty yhdessä parlamentaarisesti olisitteko halunneet myös itse että myös yle osallistuu näihin taloustalkoisiin

arvoisa puhemies

kun vanhemmat eivät työn tai opiskelun vuoksi pysty lasta hoitamaan kotona tai perheen tilanne tai lapsen etu sitä vaatii tarjotaan lapselle edelleen tarvittaessa kokopäiväinen hoito hyvin matalan kynnyksen kriteerillä

ja kyllä tämä on hyvää tarkoittavaa ja turvaa tuovaa byrokratiaa joka vaatii enemmän varhaiskasvatuksesta kunnissa vastaavalta henkilöstöltä

on parempi että vaikeatkin asiat otetaan puheeksi kuin että automaattisen varhaiskasvatuspalvelun käytön ohessa tilaisuuksia perheen tilanteen kohtaamiseen on vähemmän

hallitus haluaa kehittää myös tämmöisiä avo

se mikä on huomattavaa on sitten myös se että osapäiväisiä ja kokopäiväisiä hoitolapsia on nytkin samoissa päivähoitopaikoissa joten asia ei ole uusi ammattilaisille

ryhmäkokojen ylärajan joustavoittaminen on tässä juuri tarpeen jotta ryhmät saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti

tätä muutosta on myös laajasti kiitetty kuntien sivistysjohtajien toimesta

on kyllä todella syytä oikoa väärää tietoa mitä oppositio toistaa opintotuesta

vaikka opintoraha pienenee koko opinto ja koko opintotukea ja opiskelen toimeen anteeksi koko opintotuesta ja opiskelijoiden toimeentulosta ei todellakaan leikata neljännestä

eri tukijärjestelmässä olevat vähävaraiset perheelliset opiskelijat tulee huomioida erikseen kun muutoksesta tehdään hallituksen esitys ensi syksynä

tukitaso tulee nousemaan monilla opiskelijoilla

arvoisa puhemies

jos haluamme että meillä on muutaman vuoden kuluttua vieläkin tarpeeksi osaajia työelämään on meidän kitkettävä nuorisotyöttömyyttä ehkäistävä syrjäytymistä ja autettava nuoria paremmin koulutuksen pariin ja työelämään

koulutuksen toteuttamista on korjattava jotta se olisi nykyistä osuvampaa käytännönläheisempää ja mikä tärkeintä varmistamassa nuorten sijoittumisen työelämään

ammatillisen koulutuksen pitäisi painottua antamaan nuorelle nimenomaan hyvät työelämävalmiudet

arvoisa herra puhemies

moni ammattikoulusta valmistuva joudutaan usein työelämään saapuessa kouluttamaan käytännössä uudelleen ja opettamaan liian pitkään yrityksen työtapoihin ja siellä käytettäviin tekniikoihin

oppositio on välikysymyksessään huolissaan siitä miten ammatillinen koulutus toteutetaan ja ammattikoulutuksen laatu sekä nuorisotakuu turvataan jos koulutuksesta leikataan

ainoa erimielisyys tässä hallituksen esityksessä koskee opintotuen indeksisidonnaisuutta

hallituksen esittämät toimenpiteet koulutuksen järkevöittämiseksi tulee tehdä joka tapauksessa ja täsmärahoitus muutoksen toteuttamiseksi on tässä keskeistä